myös keskustelu valiokunnan puheenjohtaja

asian käsittely keskeytti to a

eduskunnan seuraavaan täysistuntoon tiistaina kuudestoista kahdettatoista kaksituhattaneljätoista kello kymmenen

tämä täysistuntoa

hän poistui kiire varapuhemies halunnut jatkaa vielä puhelut keskeytetään

käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä siveyskeskustelu on

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön vietin mutkaisen lakiehdotuksen

kymmenes kahdettatoista kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistunto hyväksyttiin e

eduskunnan seuraavat pääsystä on tänään keskiviikkona kymmenes kahdettatoista kaksituhattaneljätoista kello neljätoista

tämä täysistunto

pääluokan käsittely keskeytetään

nyt jatkamme pääluokan aiemmin tänään keskeytynyttä yleiskeskustelua

puolustusministeriön hallinnonalaan a luokan

ilta on aika pitkällä

pääluokan ja asian käsittely keski ja eduskunnan seuraava täysistuntoon kahdeskymmenesensimmäinen kahdettatoista kaksituhattayksitoista kello kymmenen että mä täysistumpää tyttö keskeytetään

pääluokan ja luvan käsittelykeskus tuo eduskunnan seuraavaan täysistuntoon keskiviikkona yhdeksästoista kahdettatoista kaksituhattakaksitoista kello kymmenen että tämä asian käsittely keskeytetään